asiantuntijat katsovat että seuraavan vuoden puolentoista aikana kehitys voidaan kääntää parempaan suuntaan mutta se edellyttää että toimimme entistä tehokkaammin ja että afganistanilaiset ja avunantajamaat on yhdessä tässä toiminnassa

kysyisin

millä tavalla voitaisiin laajentaa tätä eu tasoiseksi ja yleisemminkin sellaiseksi järjestelyksi jolla voidaan palauttaa näitä rikollisia kansainvälisesti

toinen kysymys koskee sitä että lähiaikoina pidetään tunnettu ja kuuluisa naton chicagon kokous jossa keskeisimpänä teemana lienee juuri afganistan ja sen tulevaisuus ja ennen kaikkea sen rahoitus puhutaan valtavista summista muistaakseni nelisen miljardia dollaria per vuosi vähintään

emme halua jäädä afganistaniin yhdeksikään ylimääräiseksi päiväksi

tavoitteemme on että suomalaiset rauhanturvaajat palaavat kotiin heti kun afganistanilaiset seisovat tukevammin omilla jaloillaan eli heillä on riittävän vahva oma armeija ja poliisivoimat

mutta vielä ei olla lainkaan niin pitkällä ja sotilaallisen läsnäolon jälkeenkin joudumme antamaan erilaista siviili ja koulutusapua

kysymys kuuluu

minkälaista valmistelua suomessa on näiden asioiden osalta ja minkälaista roolia suomi on kaavaillut itselleen tässä chicagon kokouksessa johon ilmeisesti myöskin tasavallan presidentti tulee osallistumaan

nu följer val av andre vice talman

päätös tuen antamisesta etenkin sotilaiden lähettämisestä on aina raskas

onko jo jotain valmisteluja kehitysyhteistyön osalta tehty sen suhteen että voitaisiin olla mukana näissä hankkeissa

tiedämme että suomalaisten joukkojen valintaperusteet koulutus ja varustus ovat huippuluokkaa mutta kriisinhallintaan liittyy aina riskejä joita ei voida täysin poistaa

herra puhemies

lainaan suoraan budjettikirjasta

ei tilanne siellä ole mitenkään hyvä ja häävi

kysyn tästä voiko ministeri linjata hieman mitä tämä tulee tarkoittamaan ja onko mahdollista että suomi olisi tässä enemmänkin aloitteellinen kuin tähän asti ja like minded maiden kanssa pyrkisi todella vakavasti kehittämään tätä turvallisuusrakennetta euroopan unionin sisällä

rokuan miespuolinen yhtäkkiä päätti tuottaa melkein pelastui joskus on pakko ylen johtajat haluan todeta sen miksi tämä pettymyksemme on niin tavattoman suuri tähän nykytilanteeseen

jotkut ovat väittäneet esimerkiksi että suomi olisi mukana afganistanissa nöyristelläkseen yhdysvaltoja ja natoa

se johtuu siitä että me kuvittelimme kaikki että venäjä haluaa integroitua länteen ja nyt kun näin ei ole tapahtunut se on meille valtavan suuri pettymys ja takaisku

tämä on siinäkin mielessä tärkeätä kun tiedämme että meidän puolustusmäärärahat vähenevät ja puolustusvoimat on todella tiukoilla

jag ber följande riksdagsledamöter biträda vid valet

miksi

mutta tuskin ruotsikaan on afganistanissa edistämässä nato jäsenyyttään lähettämällä meitä moninkertaisesti enemmän sotilaita sinne

venäjän ydinalueiden sielu on enemmän eurooppalainen kuin aasialainen ja pitkässä juoksussa on täysin välttämätöntä että venäjä löytää uudelleen läntisen euroopan

siellä tarvitaan myös mittavaa kehitysyhteistyötä siviilikriisinhallintaa ja toimia korruption kitkemiseksi

mutta koulujen teiden vesijohtojen ja muun infran rakentaminen onnistuu vain jos työlle on riittävän turvalliset olosuhteet

markus lohi leena meri sinuhe wallinheimo och kristiina salonen

asian voi nähdä toisinkin

eli jos katsotte lehdistöä katsotte tekstiviestejänne ja e mailejanne sieltähän tulee jatkuvasti viestiä että suomen tulisi liittyä naton jäseneksi

eusta on myöskin tehty venäjän vihollinen totuudenvastaisella propagandalla ja se on huolestuttavaa

nyt se konkretisoituu tässä ja kaikki se tyhmä kritiikki jota meillä on esitetty euta kohtaan kai nyt jää omaan arvoonsa

onko teidän kännykkänne rikki

kokoomus tukee selonteon linjauksia ja uskon että täällä eduskunnassa vallitsee hallituksen selonteosta laaja yksimielisyys

oleellistahan tässä on se että mehän totesimme että se ei ole tämän päivän kysymys vaan se on tulevaisuuden kysymys ja meidän kantamme tulevaisuuteen on selvä puolueena

edustaja kimmo

vakavaa on että joudumme suomessa tarkastelemaan myös turvallisuus ja puolustuspolitiikkaamme uudelta pohjalta varautumaan jopa pahimpaan

on aivan selvää että poliitikoilla ei ole mitään oikeutta lähteä journalistien taikka bbcn johdon erottamiseen

lähtökohtahan on selvä jos jungner itse toteaa että hän haluaa erota tämmöisen luottamuspulan vuoksi niin se on hänen asiansa

toinen seikka sitten on se että yleisradion oman kurinpitojärjestelmän journalistisen kurinpitojärjestelmän täytyy pitää huolta täytyy pitää huolta siitä että jos on aisan yli poljettu niin silloin siitä on seurattava myöskin kurinpidollisia toimenpiteitä mutta se on yleisradion journalismin oman kurinpitojärjestelmän asia

ylennystä tästä ajasta luotu suistodebatti oma tuotanto loppui valve painiketta on osa herra puhemies

täällä on käyty laajalti keskustelua myöskin metsähallituksen luontopalveluista

olen seurannut erittäin huolella ruotsissa käytävää puolustuspoliittista keskustelua sen jälkeen kun venäläiset koneet lähestyivät harjoitusmielessä ruotsin rannikkoa

tässä mielenkiintoinen seikka on juuri se että sehän ei kuulu näille ministereille mutta kuitenkin nämä kysymykset ovat keskeisiä luonnonsuojelukysymyksiä

millä tavalla ministerit suhtautuvat nykyiseen hallinnolliseen jakoon

pitäisikö tähän tehdä jotain muutoksia jotta saataisiin paremmin luonnonsuojelukysymykset yhden ministeriön alaiseksi eli ympäristöministeriön alaiseksi

onko ministeri nyt sataprosenttisen vakuuttunut siitä että tällainen ei enää toistu

ruotsalaiset sitä paljon vakuuttavat mutta luotatteko siihen että jos ruotsi lähtee hakemaan jäsenyyttä niin suomea välittömästi silloin konsultoidaan

aivan järjetön ylimetsästys

valiokuntakäsittelyn aikana on käynyt ilmi että kehitysyhteistyövarojen käyttö ei suinkaan aina ole ollut kovin tarkoituksenmukaista ja suomalaista mokaaminen sanaakin voi tässä yhteydessä käyttää aika monessa yhteydessä

tämä pohjois irakin operaatio on erittäin tärkeä mutta vielä tärkeämpää on se keskustelu jota täällä nyt käydään tämän taustoista ja sen kytköksistä

toinen probleemi on tietenkin se että jos ruotsi katsoisi että se lähtisi hakemaan jäsenyyttä seuraavan kahden vuoden aikana niin meillä on hallituksessa kirjaus että ainakaan suomi ei lähde silloin hakemaan

arvoisa puhemies

yksi on se että ranska on pyytänyt solidaarisuutta eun ulko ja turvallisuuspolitiikan puolesta yhdysvallat myöskin isisin vastaisessa taistelussa

sehän ei ole mitään eikä anna minkäännäköistä turvaa kun muun muassa tasavallan presidentti muistutti tästä asiasta

mitä ministeri sanoo näihin kysyä

no nyt kello soi vähän toisessa sävyssä tällä hetkellä kun on nähty että sillä on relevanssia ja euroopan unionilla on myöskin mahdollisuuksia auttaa turvapolitiikassa

mitenkä tärkeänä näette ylipäätään sen että suomi osoittaa solidaarisuutta nyt näissä asioissa koska se voi olla joskus meillekin tärkeä asia että me saamme apua jos sitä tarvitsemme

se raha löytyy kyllä mistä tahansa sieltä kehitysyhteistyövaroista ja sitä pidin kyllä aika omituisena

toiseksi en ymmärrä lainkaan sitä keskustelua joka suomessa on virinnyt että finnfund olisi jotenkin heikko toimimaan kehitysyhteistyössä

on tietysti selvää että tätä ei voi pitää kannanottona siihen että kehitysyhteistyövaroja ruvettaisiin jatkuvasti vähentämään

suomelle natoon kuulumattomana maana tämä on äärettömän tärkeä prosessi joka on nyt meneillään että me saamme vahvistetuksi tätä kautta suomen turvallisuuspolitiikan jalustaa

olen ollut finnfundin hallintoneuvostossa monena vuotena ja voin sanoa että se tekee varmasti ihan kärkityötä suomen kehitysyhteistyön hyväksi

herra puhemies

ministeri pekkarinen te haluatte vakuuttaa minulle sellaista asiaa jonka nimenomaisesti totesin omassa puheenvuorossani hyvin painotetusti ja vahvasti että näitä ei voi koplata

siellähän on globaali strategia nyt työn alla

mutta tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus käydä laajempaa dialogia myöskin venäläisten kanssa itämeren ympäristökysymyksistä ja silloin siihen kuuluvat ne asiat joista tässä puhuin eli toisin sanoen espoon sopimus kaliningradin valtava jätevesien päästö itämereen ja niin edelleen

ja viimeisenä asiana arvoisa puhemies otan esille sen että on tärkeätä että suomen edustustoverkko säilytetään

mutta eräs pieni yksityiskohta on vielä se että ei pitäisi leikata lähetystöjen itsenäisyyspäivän juhlarahoja koska ne ovat

kyllä minäkin pidän tätä hanketta järkevänä myöskin eun energiastrategian kannalta koska se johtaa siihen meidän ulkopolitiikkamme peruslähtökohtaan venäjän suhteen että venäjä pitää integroida mahdollisimman läheisesti länsi eurooppaan

ministeri annoitte aivan oikein pätevän vastauksen tähän kosovo keissiin kun siinä on siis niitä valtioita jotka eivät ole tunnustaneet kosovoa

mutta haluaisin saada kokonaiskuvan paremmin siitä mikä on tämä kokonaisverkosto mikä meillä on tämänkaltaisissa sopimuksissa koska ei ole kysymys tietenkään vain vietnamista

ensimmäistä kertaa suomen eu jäsenyyden jälkeen selkeästi kerrotaan suomen kansalaisille kuinka tärkeä tämä eu on suomelle

ja nyt tämän jälkeen toivottavasti on laaja ymmärrys siitä että eu on suomelle erittäin tärkeä sekä turvallisuuspoliittisesti että taloudellisesti

eli missä eu siellä suomen etu

siinä oli hyvin selkeät nuotit sille mitenkä mennään eteenpäin

kysyn samalla tavalla kuin edustaja kaikkonen kun tässä on uutta tietoa tästä turvallisuudesta joka on nyt keskeinen osa euroopan unionin toimintaa

mitenkä on ymmärrettävä tämän päivän uutinen siitä että britannia ja usa tulevat olemaan meidän puolustusyhteistyökumppaneitamme puolustusministerin ilmoituksen mukaan

jos tästä voitte hieman kertoa lisää

mutta kyllä me kävimme keskustelua siitä että eun budjetista tulevaisuudessa on ollut erilaisia käsityksiä minkälainen prosenttiluku siinä pitäisi olla käytössä ja siinä on tiettyjä maaryhmittymiä jotka ovat olleet erimielisiä budjetin kokonaisuudesta

oikeastaan eniten keskusteltiin puolustuksen resursseista eurooppalaisella tasolla ja siinähän todettiin noin ylimalkaan että kaikissa maissa puolustusbudjetit ovat ahtaalla ja määrärahat tulevat vähenemään

kysyn onko suomea informoitu tästä asiasta etukäteen ja mikä on ministerin käsitys tästä strategian muutoksesta suomen ja itämeren strategian kannalta

se tulee sitten johtamaan monenlaisiin muutoksiin kuten esimerkiksi ranskan ja britannian välillä nähtiin että taloudellisista syistä jouduttiin menemään läheisempään yhteistyöhön muun muassa ydinsukellusveneitten osalta jnp

mutta kun ajattelen kokonaistilannetta niin en ole voinut tulla muuhun johtopäätökseen ympäristö ja luonnonsuojelusyistä kuin siihen että ydinvoima on kuitenkin suomelle välttämätön

näitten euroopan unionin taistelujoukkojen bgitten osalta siinä on kyllä todettu että suuret valtiot eivät ole olleet kovin kiinnostuneita niitten käyttämisestä tosiasiallisiin operaatioihin

kysyn sitten täällä olevilta ministereiltä että kun tässä ydinvoimassa ja luonnonsuojelussa ja ympäristönsuojelussa on selkeä yhteys niin lähdettekö siitä että suomen viimeiset kosket säilyvät vapaina ja että suomen metsiin osoitetaan riittävästi varoja

herra puhemies

tässä on joitakin tietoja tullut siitä että kehitysyhteistyötä suunniteltaisiin harjoitettavan yhteistyössä esimerkiksi kiinan kanssa

kiinahan investoi valtavia summia esimerkiksi afrikkaan

huomaa että tulee aikamoista kritiikkiä kun yrittää puolustaa täällä turvetuotannon osalta hallituksen yksimielistä esitystä joka on erittäin hyvä

mitä näitten tietojen takana on minkälaisia hankkeita ne voisivat olla ja mikä voisi olla suomen kontribuutio näissä

tulee mieleen se että kun metsälaissa meillä monilla oli aika paljonkin huomauttamista siihen minkälaisia metsälakeja täällä tehtiin niin sanottiin että hallituksen esitys yksimielinen esitys viedään sellaisenaan läpi

tässä on tietysti sama juttu

ymmärrän että oppositiolla on tässä aika paljon kritisoitavaa mutta kyllä tästä on pidettävä kiinni nyt että tämä on sovittu ja se viedään läpi sellaisenaan ja sillä hyvä

ja sitten täällä on ymmärretty väärin mitä sanoin resursseista siis henkilöstöresursseista ely keskuksissa ja niin poispäin valvontamekanismeissa ja lupakäsittelyissä